riippuen siitä missä kunnassa ovat lapset saavat erilaisia palveluja

kiitos

jos saamme vanhuspalvelulain myötä ikääntyvien kansalaisten ennalta ehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan asianmukaiselle tasolle tulemme oikein hyvin selviytymään kansakunnan ikääntymisestä aiheutuvista haasteista

koska en päässyt keskustelemaan tästä tärkeästä vuorotteluvapaalain muuttamista koskevasta esityksestä aiemmin haluan tässä lain toisessa käsittelyssä sanoa asiasta pari sanaa

esityksellä pyritään vaikuttamaan tuen hakijoiden yhdenvertaisuuteen ja ohjaamaan te toimistojen hallinnollisesta työstä vapautuvia resursseja työllisyyden edistämiseen eli perustehtävään

ykn lapsen oikeuksien sopimuksessa todetaan ettei lasta saa erottaa vanhemmistaan heidän tahtonsa vastaisesti ellei se syystä tai toisesta ole lapsen etu

perheenyhdistäminen on tällä hetkellä paras tapa saada naiset ja lapset turvaan ja eikö juuri sitä tässä maahanmuuttokeskustelussa ole korostettu voimakkaasti

joidenkin tutkimusten mukaan vuorotteluvapaa ei ole lisännyt vapaalla olleiden työuran pituutta

myös yrittäjän perheenjäsenen turva aikaisempaan verrattuna paranee tilanteessa kun perheenjäsen yhdessä muiden työntekijöiden kanssa lomautetaan töiden vähentyessä

tämä lakiesitys on mielestäni epäinhimillinen ja ihmettelen miten hallitus voi olla näin kova ja sydämetön kysymys on ihmisarvosta ja ihmisoikeuksista

palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän määritelmää laajennetaan

toivon että valiokunnan jäsenet pystyvät kuvittelemaan miltä tuntuu elää ilman perhettä toisella puolen maapalloa ja miltä lapsista tuntuu olla ilman vanhempia

sen sijaan nuoret jotka saavat työttömyysetuutta ja joilla ei ole ammatillista koulutusta ovat jatkossa velvollisia hakeutumaan tutkintoon johtavaan ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen

tämä erityiskohtelu on kenties perusteltua sen takia että ilman ammatillista koulutusta nuori on suuremmassa syrjäytymisvaarassa

ellei tähän lakiesitykseen saada huomattavia parannuksia valiokuntakäsittelyssä niin tämä lakiesitys pitäisi hylätä

siksi on tärkeää että palkansaajilla on jatkossakin käytettävissään joustava ja yksilöllinen tapa sovittaa yhteen työaikoja elämäntilanteensa vaatimusten mukaisesti

toisaalta on kuitenkin riskinä että pakkohakuvelvoite johtaa epätarkoituksenmukaisiin koulutusvalintoihin jotka sitten johtavat opintojen keskeytyksiin

työelämä ja tasa arvovaliokunta edellyttää että lain toteutumisen vaikutusten arviointi tehdään kahden vuoden kuluttua lain voimaantulosta vuorotteluvapaasäännösten tiukentamisen vaikutusten selvittämiseksi

pakkohaku ja erilaiset sanktiot herättävät nuorissa usein vastarintaa ja johtavat monien nuorten jäämiseen te toimistojen tarjoamien palvelujen ulkopuolelle

sosiaali ja terveysvaliokunta korostaakin mietinnössään että pakkotoimien sijasta tulisi merkittävästi vahvistaa nuorille tarjottavia palveluja sekä parantaa koulujen oppilaanohjauksen ja työvoimahallinnon ammatinvalinnan ohjauksen toimivuutta

kiitos

arvoisa puhemies

meillä on selkeää tutkimusnäyttöä siitä että lyhyet ja katkonaiset työurat pienentävät naisten palkkatasoa ja vaikeuttavat uralla etenemistä

opiskelijoiden työttömyysturvaan on tulossa muutoksia jotka selkeyttävät etuuden myöntämistä opintojen keskeydyttyä samoin kuin rajanvetoa pää ja sivutoimisten opiskeluiden välillä

arvoisa puhemies

kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan työttömyysturvaa yhdenmukaistetaan lähemmäksi sitä työttömyysturvaa joka muuhun työllistämistä edistävään palveluun osallistuvalla on

monet miehet ovat minullekin kertoneet että he haluaisivat olla enemmän kotona hoitamassa lapsia mutta työelämän kulttuuri ei tue tätä

täydelliseen yhdenvertaisuuteen ei kuitenkaan vieläkään päästä sillä työmarkkinatuen viiden kuukauden odotusajalta voidaan muissa palveluissa maksaa työmarkkinatukea

arvoisa puhemies

ensinnäkin kannatan edustaja rinteen esittämää epäluottamuslausetta hallitukselle

keskustan huoli varhaiskasvatuksen kokonaisuudistuksen etenemisestä on toki tärkeä asia mutta kyllä tämä kokonaisuudistus etenee edelleen määrätietoisesti

kysymys ei ole vain pienistä nyansseista tai siitä että monipuoluehallituksessa pitää aina joustaa omista vaatimuksistaan

lain toteutumista tullaan myös seuraamaan aivan varmasti ja tarkasti jatkossa ilman lausumaakin

eri palveluihin osallistuvien yhdenmukainen kohtelu kannustaa pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä osallistumaan kuntouttavaan työtoimintaan ja ilmoittautumaan työnhakijoiksi

keskusta ja perussuomalaiset eivät ennen vaaleja puhuneet sosiaali ja terveydenhuollon yksityistämisestä johon nyt sitten pyritään yhtiöittämisen kautta

lakiehdotuksen mukaan niin sanotusta ryhmälomautusmenettelystä luovutaan ja kaikkien lomautettujen tulisi työttömyysetuutta saadakseen rekisteröityä henkilökohtaisesti työnhakijoiksi työ ja elinkeinotoimistoon

tämä on tärkeää erityisesti niissä tilanteissa joissa on vaarana lomautuksen pitkittyminen

kohtuuttoman lisätyön ja ruuhkautumisen välttämiseksi te toimistoissa on kehitettävä verkkopalveluja niin että työnhakijaksi voi rekisteröityä verkkopalvelun kautta

verkkopalveluiden kehittämisen lisäksi on kuitenkin pidettävä huolta siitä että niillä lomautetuilla jotka eivät halua tai osaa käyttää verkkopalvelua on mahdollisuus rekisteröityä työnhakijaksi puhelimitse käymällä te toimistoissa tai käyttämällä muuta heille paremmin soveltuvaa rekisteröitymismenetelmää

useiden asiantuntijoiden mukaan palvelujen järjestämisen ja tuottamisen jyrkkä erottaminen toisistaan eri oikeushenkilöille sekä valinnanvapauden piirissä olevien peruspalvelujen yhtiöittäminen haittaavat palvelujen integraatiota ja tekevät palvelujärjestelmän hallinnan hyvin vaikeaksi

melko varmuudella voidaan myös asiantuntijoiden mukaan ennustaa että sirpaleisessa palvelurakenteessa palvelujen ohjaus sekä palvelujen tuottajien toiminnan arviointi ja valvonta vaativat maakunnissa jatkossa lisäresursseja eli byrokratia lisääntyy

työttömyysturvan yksinkertaistamista ja selkeyttämistä sekä myöntämismenettelyihin liittyvän byrokratian vähentämistä on jatkettava edelleen jotta henkilöstöresursseja voidaan ohjata hallinnollisesta työstä entistä enemmän nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työmarkkinoille pääsyn edistämiseen

kokoomuksen pitkään unelmoima laaja valinnanvapauden toteuttaminen joka hallituksen mukaan edellyttää yhtiöittämistä uhkaa jättää alleen kaikki muut tärkeät tavoitteet

on surullista että keskusta luopui aiemmista periaatteistaan

viime kaudella perussuomalaiset ryhmän puheenjohtaja lindströmin johdolla puolustivat työttömien ja pitkäaikaistyöttömien ihmisarvoa

nyt tuntuu että perussuomalaisetkin ovat sitä mieltä että meillä on paljon laiskoja ihmisiä jotka on patisteltava töihin keppiä käyttäen

yliopistoindeksin jäädyttäminen vuodeksi tulee varmasti vaikeuttamaan yliopistojen toimintaa mutta kertaluonteisena toimenpiteenä yliopistot tulevat tästä selviytymään

hallituksen keinovalikoimassa ovat muun muassa hyviä tuloksia saaneen kuntakokeilun lopettaminen vuorotteluvapaan poistaminen työn vastaanottamisen edellytysten kiristäminen välityömarkkinoiden alasajaminen jolloin järjestöjen työllistämismahdollisuudet supistuvat nuorisotakuun alasajaminen te toimistojen ja ely keskusten työvoimapalvelujen supistaminen ja niin edelleen

kysynkin ministeriltä

onhan tämä varmasti kertaluonteinen toimenpide

ei näillä keinoilla pitkäaikaistyöttömyyttä nujerreta

arvoisa herra puhemies

valtiontalouden kehysten ohjaavana tavoitteena pitäisi olla terve ja hyvinvoiva yhteiskunta

arvoisa puhemies

kestävä kehitys pitää sisällään ekologisen inhimillisen sosiaalisen ja taloudellisen ulottuvuuden

minä ajattelen niin että on vähän vanhanaikaista vain hokea sanaa aluepolitiikka vaan se tulee nimenomaan tekojen kautta

terveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät toimenpiteet ja päätökset eivät saisi olla vain sosiaali ja terveysministeriön ja valiokunnan agen dalla vaan niiden tulee olla kaikkia hallinnonaloja ohjaava yhteinen tavoite

liikenneyhteyksien heikentäminen on erityisen vaarallista maakuntien kilpailukyvylle

terveessä yhteiskunnassa toimitaan yhteisöllisesti

olemme esimerkiksi pyytäneet ministeri berneriä useita kertoja keskustelemaan liikennepolitiikasta paikallisten toimijoiden ja päättäjien kanssa mutta hänellä ei ole ollut aikaa tulla paikalle

reunalla oleminen ei tarkoita vielä putoamista mutta jos ihminen ei saa apua ja tukea riittävän ajoissa hän voi pudota esimerkiksi syrjäytymisen kierteeseen

siitä huolimatta hän on tehnyt päätöksiä joiden johdosta lukuisten ihmisten elämä on vaikeutunut suunnattomasti esimerkiksi junayhteyksien heikentymisen johdosta

perhe ja lähi ihmiset ovat ensisijaisia tukijoita ja auttajia

arvoisa puhemies

onneksi tämä huoli koulutuksesta on yhteinen sillä tuomo puumalan johtama sivistysvaliokunta on lausunnossaan todennut että nyt tehtävät säästöt heikentävät pitkällä tähtäyksellä kansakunnan osaamispääomaa jonka varassa rakennetaan maailman osaavinta kansakuntaa

olen täysin samaa mieltä tästä asiasta

muun maussa pellervon taloudellinen tutkimuslaitos on todennut että vaikutukset tulevaisuuden tuotantopotentiaaliin voivat olla merkittäviä

ja jos nämä heikennykset jäävät pysyviksi ja heijastuvat myös sinne aikuisiän osaamiseen voi oecdn raporttien perusteella päätellä että suomen talouskasvu jopa hidastuu

tämän takia on hyvä että esimerkiksi työelämä ja tasa arvovaliokunnan lausunnossa on nostettu esille pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden merkitys

tällä hetkellä erityisesti vaikeammin työllistettäville ei ole tehostettuja palveluja riittävästi tarjolla ja tarjotut toimenpiteet eivät ole riittävän vaikuttavia

minä kerroin ainoastaan faktoja ja tein vertailua siihen mitään enää mitään ei mitä hallituspuolueen edustajat puhuivat ennen vaaleja ja vaalien jälkeen

ja hallituksen hyvätkään kärkihankkeet eivät tätä todellisuutta valitettavasti pysty muuttamaan

epäasiallinen puhe on sellaista jossa puhutaan ihmisestä jotain huonoa ja tässä ei puhuttu mitään huonoa ihmisestä vaan puhuttiin politiikasta

toisaalta tuottavana kansalaisena oleminen ei ole ainoa ihmisyyden mitta

sosiaali ja terveyspalveluissa edelleen kiinnitetään liian vähän huomiota ennalta ehkäisevään työhön ja kuntouttavaan toimintaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

meillä on valtavasti tutkittua tietoa kaikista näistä edellä mainituista asioista mutta tätä tietoa ei ole saatu jalkautettua käytännön toiminnaksi

arvoisa puhemies

tämän hallituksen perhepoliittinen linjaus on tukea perheitä tekemään perheiden ja lasten kannalta hyviä ratkaisuja ja tämä laki lisää perheiden valinnanmahdollisuuksia

sanoin että se kuulostaa siltä koska ne toimenpiteet joita hallitus esittää ovat sitä kepin käyttämistä ja se tuntuu siitä työttömästä ihmisestä siltä että heitä ei arvosteta

lapsen koti on aina siinä vanhempien hyvinvoinnissa eli lasten hyvinvointi on kaikkein tärkein asia ja tämä laki omalta osaltaan tämän valinnanmahdollisuuksien lisäyksen kautta antaa myöskin perheille sitä hyvinvointia koska vanhempienkin hyvinvointi lisääntyy

eli edustaja terho

tärkeitä lähitulevaisuudessa täällä päätettäviä toiminnan muutoksen mahdollistavia ja jopa siihen edellyttäviä lakeja ovat muun muassa kuntarakenneuudistus ja siihen liittyvä valtionosuusuudistus sekä myöskin ikälaki

ei minulla ei edes ja terho sanoi että tempputyöllistäminen ei kannata ja hän puhui silloin juuri pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä

arvoisa puhemies